ruotsin puolustusvoimain komentaja sverker göranson arvioi että ruotsin puolustus kestäisi korkeintaan viikon sotilaallista hyökkäystä vastaan

kysynkin ministeri haglundilta

kun teillä on sentään jo lähes vuoden kokemus puolustusministerinä mikä on teidän arvionne siitä kuinka kauan suomen puolustus kestäisi sotilaallista hyökkäystä vastaan tulevilla niukoilla puolustusresursseilla

kaikki tämä tapahtuu ilman vakuuksia ja ilman takeita lainarahojen takaisinsaannista eikä lainalla ole erityistä etuoikeutta suhteessa kreikan muihin velkojiin

kreikka on syyllinen mutta niin ovat myös italia portugali espanja kuin eu komissiokin joka on varsinaisesti kiehauttanut tämän sopan pohjaan

aikoinaan asiantuntijakuulemisessa kerrottiin että yhteyden saisi olla kahden

hyvät kansanedustajakollegat nyt huomaatte että perussuomalaiset ovat olleet oikeassa euron ja koko unionin kelvottomuuden suhteen

on täysin keinotekoista että niin erilaisilla kansantalouksilla kuin suomella saksalla ja kreikalla on sama valuutta

kun miettii syrjäseutujen asukkaiden niskoille kaadettuja ylimääräisiä laskuja peilaa ja taistella kääntäminen negatiivisia asioita vai ei voi välttyä ajatukselta että kyse on hallituksen maaseudun tappolinjasta

tämäkin määrä on toki otettava huomioon mikäli uskomme sokeasti nykyisin vallassa olevaa tulkintaa ilmastonmuutoksesta

vanhasen hallitus kailottaa rinta rottingilla ettei terveydenhuoltoon sosiaalisiin peruspalveluihin lastemme koulutukseen tai perustienpitoon ole tarjolla lisärahaa

tästä muutoksesta on olemassa myös täysin toisenlaisiakin tulkintoja joissa väitetään ettei ihmisen toiminnoilla ole paljonkaan merkitystä ilmaston lämpenemiseen

on kuitenkin syytä kysyä pidetäänkö koko maa asuttuna politiikalla jossa maaseudulla asuvien ihmisten jätevesien käsittely ja tietoliikenneyhteydet nähdään kulueränä joka pitää maksattaa maaseudun asukkailla

mikäli päästökauppaan mennään se on toteutettava täysin maailmanlaajuisesti ettei kenellekään synny kilpailullista etua

edellä olevaan viitaten esitän että kappale valiokunta korostaa että tilaajayhteys tulee olla jatkossa mahdollista saada kohtuullisin kustannuksin ja yhtäläisin periaattein koko suomessa muutetaan kuuluvaksi seuraavasti

se ei toiminut ja en tiedä ovatko nyt joulun läheisyydessä mitenkä sydämet teiltä heltyneet koska nyt kannatte huolta työttömistä ja sairaista ja eläkeläisistä ja raskautetuista ja huonosti toimeentulevista

ei tule unohtaa sitä tosiasiaa että tämän lainan tarkoitus on ensisijaisesti tukea rahoituslaitoksia eikä tavallisia ihmisiä

tässä esityksessä eu ja suomi etunenässä ajavat mallia joka antaa päästökaupan ulkopuolelle jääville maille kilpailuedun joka tulee vaikuttamaan kielteisesti suomesta operoivien lentoyhtiöiden kilpailukykyyn

valiokunta korostaa että tilaajayhteys tulee olla jatkossa mahdollista saada yhtäläisin periaattein koko suomessa

nyt kun presidentiltä viedään valtaa uudessa perustuslakiesityksessä on pelättävissä ettei kansaa kiinnosta enää äänestää puolivallattomasta presidentistäkään

finnairin antamassa lausunnossa todetaan yksiselitteisesti että ehdotettu päästökauppamalli eli päästöoikeuksien jaon vertailumenetelmä rtk tukee olemaan finnairin kilpailukyvylle haitallinen

miten valtio ja hallitus auttoivat suomalaisia edellisen laman aikana

ministeri brax alennatteko valtaoikeuksien lisäksi myös presidentin palkkiota ja määrärahoja

suunnitellun kaltaisesti toteutettuna lentoliikenteen päästökauppa tulee olemaan taloudellinen riippakivi suomelle johtuen maamme maantieteellisestä sijainnista

arvoisa puhemies

maaseudun edustajana kannan suurta huolta maaseudun asuttuna pysymisestä

siitähän saisi jo sen verran mukavat korkotulot että niillä kattaisi hyvin vaikkapa useammankin reumasairaalan kulut

vastuu päästökaupan seurannasta sälytettäisiin energiamarkkinaviraston harteille vaikkei sillä ole taloudellisia eikä henkilöstöllisiä resursseja asian hoitamiseen eikä niitä ole lausunnon antamisaikaan ollut tulossa lisää

hautala puuttui puheenvuorooni jossa mainitsin energiapakettia risupaketiksi

kysyisin ministeri kataiselta joka on myös maalta kotoisin kannatteko huolta kuolevasta maaseudusta ja jos kannatte niin miten se näkyy kehyksissä

vain se on varmaa että jokainen meistä olit sitten työssä käyvä työtön sairauseläkeläinen ruokajonossa seisova tai koululainen tulet maksamaan tämän kreikalle annettavan rahan lopulta omasta pussistasi

kun katsoin viime viikolla tvtä ministeri pekkarinen mainitsi myös energiapakettia risupaketiksi

hautalalle sanoisin

miksi ette ojenna ministeri pekkarista

perussuomalaiset eivät hyväksy nato intoilijapuolueiden hämäysoperaatiota viedä suomi kiertotietä sotilasliiton jäseneksi mistä on esimerkkinä sotilaskalustomme yhdenmukaistaminen

ettekö uskalla vai muutenko ujostuttaa

emme valitettavasti usko että kreikka pystyy maksamaan näitä velkojaan takaisin ainakaan hallituksen esityksen perusteluissa esitetyssä aikataulussa

vastuu rekisterin toiminnasta on kuitenkin virastolla joten riski sille että päästökauppaa ei voida käydä suomessa ja mitä ilmeisimmin koko eussa on suuri

kun tulin kuusi vuotta sitten eduskuntaan niin en ikimaailmassa voinut kuvitella että tässä salissa hallituksen esityksessä vaaditte että mies saisi synnyttää tai tällainen laki pitäisi asettaa voimaan että mies saisi synnyttää

valitettavasti puolustusministeri poistui taakse ei ole enää paikalla

olisin kysynyt häneltä niin kuin mies mieheltä eikö hänellä ole selkärankaa kertoa suomen kansalle että hän harhautti eduskuntaa koska minun mielestäni nyt hänen pahoittelunsa jäi puolitiehen

kuka voi edes toimissaan pää vedettiin ilman kuvaa voi ottaa tosissaan pääministerin ilmoitusta kun totuudet keskustan omasta taloudenpidosta tuntuvat muuttuvan päivittäin

on valitettavasti vain ajan kysymys koska kotimaahan tulee suruviestejä ja suomalaisia sotilaita haudataan maamme multiin siniristilippu kiedottuna arkun päälle ja porilaisten marssin soidessa

pääministeri vanhanen luuletteko että mikään eurovaltio viitsii enää maksaa omia velkojaan kun on olemassa velankuittausrahasto josta saa ammentaa köyhän suomenkin antamaa lainarahaa

tämä on jotakin sellaista että ei tämmöinen mualaismies millään voi enää käsittää mihin tämä maailma on menossa saati sitten että tällaiseen keskusteluun lähtevät nämä kansankynttilät ministerit ja hallitus ja edustajat vielä mukaan

nautitteko te omasta mielestänne sitä luottamusta jota teiltä edellytetään pääministerinä tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa

hän ei pahoitellut pääasiaa eli harhautusta josta nyt on kysymys

päästökauppamaksu lisää lentojen kustannuksia lentoyhtiöille ja on pelättävissä että ylimääräinen maksu johtaa reittiliikenteen kannattamattomuuteen ja jopa joidenkin yhteiskunnallisesti tärkeiden lentoreittien lopettamiseen

ja mitä edustaja tynkkyselle sanoisin niin en ole väittänytkään ettette ole tavallisia ihmisiä etteivät seksuaalisesti eri tavalla suuntautuvat olisi tavallisia ihmisiä

nyt on kysymys harhautuksesta hänen harhautuksestaan eikä mistään muusta

tämä paketti onkin silkka silmänkääntötemppu joka osoittaa että eun kriisi on vakava

olisin myös halunnut tietää ja koko itä suomen väki haluaa tietää sen miksi kontiorannan varuskunta ollaan lakkauttamassa nopeutetussa aikataulussa kun taas muut varuskunnat saavat jatkaa huomattavasti kauemmin

sanon vain sen että heillä on erilaiset tavat kuin meillä muilla kansalaisilla

ja niin kuin äsken tuossa puhuttiin niin tämä suunta mistä edustaja zyskowicz sanoi että miehen täytyy synnyttää johtuu juuri kyseisistä ryhmistä

ainut keino ylläpitää näitä reittejä olisi yhteiskunnan tuki jonka eu suuressa viisaudessaan varmasti kieltäisi kilpailua vääristävänä

arvoisa puhemies

tämä on tärkeä kysymys ministeri wallinille

en voi liikaa korostaa sitä seikkaa että ollakseen reilu ja tasapuolinen kaikille lentoyhtiöille toimivat ne sitten missä päin maailmaa hyvänsä on päästökaupan oltava globaalia

hävytöntä

meillähän on jo yhteinen perustuslaki armeija presidentti parlamentti ja henkitoreissaan kituva valuutta

afganistanin osalta tätä puolueettomuutta ei tosin ole nykyhallituksen nato seikkailun johdosta

perussuomalaiset näkisivät suomalaiset mieluummin kouluttamassa paikallisia siviilejä ja edistämässä sellaista kehitystä jossa afgaanit auttavat itse kehittämään itseään ja kansaansa ja yhteiskuntaansa

edellä kerrotun perusteella ehdotan että lakiehdotus hylätään

arvoisa puhemies

niin kuin sdpn puheenjohtaja jutta urpilainen totesi jokin aika sitten jo legendaariseksi muodostuneessa puheenvuorossaan maassa on elettävä maan tavalla

me perussuomalaiset eduskuntaryhmän edustaja pentti oinonen e arvoisa puhemies

kysymyksessä olevassa pykälässähän ympäristöhaitta arvot otettaisiin huomioon uusia turvelupia myönnettäessä ja on otettava huomioon että arvothan voivat vaihdella ja vaihtelevatkin virkamiesten näkemysten mukaan eli lupien saanti kiristyisi huomattavasti jatkossakin

suomalainen siviili tai sotilas ei voi muuttaa afganistanilaisten tapoja ja yhteiskuntaa vastaamaan meidän näkemyksiämme eikä pidäkään

se että oppositio joutuu välikysymyksen muodossa peräämään hallitukselta inhimillisyyttä ja arvokasta kohtelua maamme vanhusväestölle kertoo porvarihallituksen kovuudesta ja välinpitämättömyydestä avuttomia vanhuksia kohtaan

mutta me voimme tukea afganistanin rauhaa tukemalla kaikkien afgaanien olivat he sitten mitä heimoa tai sukupuolta tahansa kouluttamista ja omaehtoista toimeentuloa maanviljelyn tai kaupan parissa

hallitus kyllä puhuu paljon kauniita sanoja lähimmäisestä välittämisestä mutta käytäntö osoittaa aivan toista

mutta kanerva kuulkaapas tätä nykyisen hallituksemme valitsemalla sotapolitiikalla se on valitettavasti mahdotonta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

perussuomalaiset pyytävät hallituksen puolesta anteeksi kaikilta niiltä maamme vanhuksilta ja heidän omaisiltaan jotka ovat kokeneet epäinhimillistä kohtelua pääministeri matti vanhasen hallitusten välinpitämättömyyden vuoksi

syrjäseuduilla poliisin saapuminen paikalle esimerkiksi pahoinpitelyyn liit tyen saattaa kestää tuntikausia joskus jopa niin kauan että rikos ehtii lähes vanhentua ennen kuin virkavalta on paikalla

afganistania ei tällä listalla ole koska suomi ei ole afganistanissa turvaamassa rauhaa vaan tukemassa vieraan vallan asettamaa afgaanihallitusta hallitusta jota syytettiin karkeasta vaalivilpistä presidentinvaalien yhteydessä

eduskunta ei hyväksy suomalaisten joukkojen väliaikaista vahvistamista afganistanissa ja edellyttää suomalaisten joukkojen hallittua vetäytymistä afganistanista

tämä itä ja pohjois suomen suoranainen syrjiminen monissa muissakin hankkeissa kuten kauan puhutussa ja eri selvityksissä tarpeelliseksi koetussa rovaniemen ja jäämeren välisessä ratahankkeessa saa ihmettelemään maamme liikennepolitiikkaa

on ollut tapauksia joissa metsästäjiä on epäilty aiheettomasti susien salametsästyksestä vaikka jäljet ovat tulleet susien suvunjatkamistouhuista

enpä malta olla tässä yhteydessä muistuttamatta että suomen kansa sai näytteen kotimaisesta vaalivilungista eräiden poliitikkojemme vaalirahoitussotkuja seuratessaan

arvokkaaseen vanhuuteen eivät kuulu sänkyyn sitominen lääkkeillä huumaaminen ja perushygienian laiminlyönti kuten nykyisin tapahtuu

kyllä silloin on poliiseja paikkakunnalla useita partioita niin moottorikelkoilla kuin autoillakin

tällaisiin laiminlyönteihin eivät ole syyllisiä ylityöllistetyt hoitajat jotka pitävät lopulta huolta vanhainkotien ja sairasosastojen vanhuksista

otetaan esimerkki

poliisien määrää ei saa vähentää ja tehtävät on kohdistettava ydintoimintoihin eli ihmisten ja omaisuuden turvaamiseen

kentälle on jalkautettava kirjoituspöytien äärestä kaikki irrotettavissa olevat resurssit

ei tule mitään

arvoisa puhemies

arvoisat puolustusministeri häkämies ja ulkoministeri stubb koska lakkaatte salaamasta totuutta ja kerrotte suomen kansalle rehellisesti sen että olemme afganistanissa mukana sotilasoperaatiossa naton rinnalla

onko näin ministeri räsänen

toinen liikennepolitiikkamme kummallisuus on maaseudun joukkoliikenteen pitkään harjoitettu tietoinen alasajo joukkoliikennetukien vähyyden vuoksi